lisäksi sivistysvaliokunta on lisännyt oikeusturvakeinoja lakiehdotukseen otettavalla oikaisuvaatimusmenettelyllä ja sillä että mediakasvatus ja kuvaohjelmakeskuksella on velvollisuus ottaa perustellusta vaatimuksesta kuvaohjelma uudelleen luokiteltavaksi

hallituksen esitys sisältää myös lakiehdotuksen jonka mukaan valtion elokuvatarkastamo muuttuu mediakasvatus ja kuvaohjelmakeskukseksi

arvoisa puhemies

sivistysvaliokunta korostaa että tehtävien merkittävän laajenemisen johdosta uudenlaisen viranomaisen riittävän rahoituksen turvaaminen on erittäin tärkeää ja ehdottaa asiasta lausumaa

lapista on pidettävä huolta sekä sen luonnosta että ihmisistä ja jotta siellä voi elää siellä täytyy myös yrittää ja yritystoimintaa on kehitettävä jatkuvasti

kolmannessa lausumassa edellytetään rikostaustan valvonnallisen ulottuvuuden säätämistä turvallisuusselvityslainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä

olen saanut kuulla siellä käyneiltä matkailijoilta miten nämä nykyiset tilat ovat lievästi sanottuna pienen ehostuksen tarpeessa

arvoisa puhemies

mietintöön sisältyy ed

kohta käy niin että matkailu loppuu sieltä alueelta

on huomattava myöskin se että luonnonsuojelu ja matkailu eivät ole välttämättä ristiriidassa tai vihollisia keskenään vaan kyllä ne ovat sulassa sovussa

ensi vuoden talousarvioesitys painottaa työllistymistä elvytystä peruspalvelujen säilyttämistä

mutta kuten täällä nyt edelliset puhujatkin ovat todenneet niin tämä on kuitenkin kuntien ja valtion yhteinen lamasavotta tai ainakin sen pitäisi niin olla

olen huomannut monesti että monet kunnat eivät kerta kaikkiaan joko osaa tai halua tehdä minkäänlaisia muutoksia tähän palvelurakenteeseensa tai toimintatapojen uudistuksia

millä tavalla saataisiin pakotettua kunnat näihin uusiin toimintamalleihin jotka säästäisivät rahaa ja palvelut voitaisiin hyvin säilyttää

tämä on sillä tavalla hankala asia että kyllähän tätä alkoholin juomista ja tupakan polttamista ja kaikkea tällaista tulee ohjelmien sisälläkin ja kun niitä ohjelmia mainostetaan etukäteen väkivaltaohjelmia ja kaikkea niin tätä haitallista aineistoa saattaa tulla yllättäenkin

sillä tavalla on vanhempienkin kannalta hyvin vaikeata valvoa mitä lapset katsovat sieltä televisiosta ei noita pelkkiä mainoksia vaan ihan sitä mitä ohjelma sisältää

siitä me enemmän siellä puhuimmekin ja kyllä valiokunnassa tuli sekin ilmi miten lapset itse olivat sitä mieltä että jo rumaa kielenkäyttöäkin he pitävät haitallisena ja siihenkin pitäisi puuttua

siihen on vaikea etukäteen puuttua esite jossa jo television radion ja sitten jos ei ole televisiota on elokuvat ja tämä netti internet minkä kautta sitä sitten tulee myös maailmalta

arvoisa puhemies

ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan tehtäväksi muutoksia lähinnä yliopistolainsäädännön kokonaisuudistuksen johdosta

laadunarviointia opiskelijoiden kelpoisuutta opiskelupaikan vastaanottamista opetuksen maksuttomuutta koulutusohjelman maksullisuutta sekä hallintoasian käsittelyä koskevia säännöksiä yhtenäistetään yliopistolakiehdotuksen säännösten sisältöä vastaaviksi

ammattikorkeakoulu muodostaa parhaimmillaan toimivien työelämäyhteyksien kautta koulutus kehittämis ja innovaatiokeskuksen joka tukee alueen elinkeinojen kehittymistä ja hyvinvointia

toiminnan todellisen vaikuttavuuden kannalta valiokunta pitää erittäin hyvänä nyt esitettyä ammattikorkeakoulujen laadunarvioinnin kehittämistä ja yhdenmukaistamista yliopistosektorin kanssa

ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin vaadittava kolmen vuoden työkokemus on välttämätön jatkokoulutuksen suuntaamiseksi työelämälähtöisesti työelämän kehittämistutkinnoksi

ammattikorkeakoulututkintojen asemasta säädetään asetuksessa

esityksen mukaan jos lainsäädännössä on tiettyyn virkaan tai tehtävään asetettu kelpoisuusvaatimukseksi ylempi korkeakoulututkinto tuottaisi ylempi ammattikorkeakoulututkinto ehdotetun säännöksen perusteella jatkossa kelpoisuuden tähän virkaan tai tehtävään

valiokunta pitää esitettyä rinnastussääntöä selkeänä mutta korostaa samalla että monia julkisia virkoja säätelevät edelleen alakohtaiset kelpoisuussäädökset

hallituksen esityksen perustelutekstistä voi saada sen virheellisen käsityksen että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut olisi jatkossa automaattisesti kelpoinen kaikkiin tehtäviin joihin on säädetty kelpoisuusvaatimukseksi ylempi korkeakoulututkinto

lainsäädännössä voidaan kuitenkin suoritetuille opinnoille asettaa sellaisia lisävaatimuksia että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita ei niillä perusteilla voida pitää kelpoisina

työmarkkinoiden kohtaanto ja tasapaino ongelmien ratkaiseminen edellyttää jatkuvaa koulutusmäärien tarkastelua ja koulutuksen sisällöllistä kehittämistä

työmarkkinoilla ratkaistaan millaisiin tehtäviin eri tutkinnon suorittaneet sijoittuvat

ehdotettu muutos ei millään lailla estä työnantajia valitsemasta edelleen parhaat mahdolliset hakijat virkoihin tai työtehtäviin

yliopistolla puolestaan on jatkossakin oikeus päättää opiskelijavalintojen perusteista esimerkiksi siitä mitä se pitää soveltuvana korkeakoulu ja ammattikorkeakoulututkintona ja se voi myös edellyttää jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja jotta opiskelija saavuttaa koulutuksessa tarvittavat valmiudet

edustaja timo korhonen puissa on edustajia vahasalo kyllä arvoisa puhemies

valiokunta kiinnittääkin huomiota ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden mahdollisuuksiin täydentävien siltaopintojen kautta siirtyä jatko opiskelijoiksi yliopistoihin

se myös tulee ihan oikeaan aikaan sillä juuri keväisin ja kesän korvalla työttömyys yleensä kasvaa ja nuorisotyöttömyys myös siinä sivussa

ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan sisällytettäväksi yliopistolakiehdotusta vastaavasti säännös jonka perusteella korkeakoulujen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa yksittäisissä vieraskielisissä ohjelmissa voidaan kerätä maksuja eueta alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta

se on hyvä asia sillä me pidämme kaikista nuoristamme hyvää huolta ja yksikään nuori ei saa jäädä heitteille

tämä lisämääräraha sisältää monia toimenpiteitä mutta on totta että me tarvitsemme nyt vielä lisää toisen asteen ammatillisia aloituspaikkoja

tämän lukukausimaksukokeilun kesto olisi viisi vuotta

valiokunta pitää välttämättömänä että lukukausimaksukokeilun tulosten arvioinnin kriteerit määritellään mahdollisimman nopeasti

arvioinnissa tulee ottaa erilaiset osatekijät mahdollisimman kattavasti huomioon niin että tulosten perusteella on mahdollista tehdä suomalaista koulutuspolitiikkaa ja koulutuksen kansainvälistymistä tukevia ratkaisuja

tulevaisuudessa niitä ammatillisia aloituspaikkoja varmaan tarvitaan vähemmän sen sijaan ammatillisia lisäkoulutuspaikkoja enemmän

yksi rakenteellinen ongelma meillä tässä vielä on koulutusjärjestelmässä että aikuiset vievät tällä hetkellä nuorille tarkoitettuja aloituspaikkoja

seurannassa on huomioitava kokeilun aikajänne mutta varmistettava myös että lyhyelläkään tarkasteluvälillä kokeilu ei vaaranna kansainvälisen opiskelijavaihdon toimivuutta ja uudistukselle asetettujen keskeisten tavoitteiden saavuttamista

aikuiset tulee ohjata eri lailla eri kanavaa pitkin koulutukseen ja siihen opetusministeriön täytyy löytää ratkaisu

työpajat ja etsivä nuorisotyö ovat niitä räätälöityjä keinoja joilla nuoret tavoitetaan ja niitä räätälöityjä keinoja tarvitaan entistä

valiokunta korostaa ammattikorkeakoulujen henkilöstön laaja alaista ammattitaitoa

valiokunta pitää välttämättömänä että jatkossa seurataan opettajien kelpoisuusehtojen soveltamista rekrytoinneissa ja henkilöstön ammattipätevyyden kehitystä jotta voidaan käytännössä riittävästi arvioida asetuksen antamistarvetta

valiokunta painottaa lisäksi että ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa on edelleen kehitettävä

valiokunta korostaa korkeakoululaitoksen kehittämistä vahvasti duaalimallin pohjalta siten että molempia sektoreita yliopistoja ja ammattikorkeakouluja kehitetään omista lähtökohdistaan käsin selkeyttäen edelleen koulutusten sisältöjä ja tutkintojen eroavuuksia

valiokunta pitää myös tärkeänä että jatkossa tarkastellaan ammattikorkeakoululainsäädäntöä myös sen kokonaisuuden kannalta

tällöin on päähuomio kiinnitettävä ammattikorkeakoulujen hallinnon ja talouden järjestämisen peruskysymyksiin

niukat voimavarat on jatkossa voitava keskittää työmarkkinoiden tarpeiden kannalta olennaisen ja laadukkaan opetuksen turvaamiseen ja kehittämiseen

ammattikorkeakoulujen perustutkintojen ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen perusteista on tultava selkeästi esille tutkintojen käytännönläheisyys ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen

ammattikorkeakoulujen henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja rekrytointiin on jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota

arvoisa puhemies

valiokunta ehdottaa yhteensä neljää lausumaa

eduskunta edellyttää että hallitus seuraa ammattikorkeakoulujen koulutusmääriä koulutuksen sisällön kehittämistä ja opiskelijoiden sijoittumista työmarkkinoille

eduskunta edellyttää että ammattikorkeakoulujen lukukausimaksukokeilun tuloksia arvioidaan huolellisesti ja arvioinnin kriteerit määritellään mahdollisimman nopeasti

eduskunta edellyttää että ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon tilannetta seurataan

valiokunta muutti tätä hallituksen esitystä niin tiukaksi kuin vaan nykymaailmassa on mahdollista

eduskunta edellyttää että hallitus seuraa miten ammattikorkeakoulut järjestävät liikuntapalveluja opiskelijoille ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien edistämiseksi

valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause

rauhala tässä totesi että hän oikeasti osaa ja tuntee ja tietää lapsen kehityksen niin että osaa sitten luokitella ne ohjelmat oikein

sihto sanoi on ihan totta miten hirmuisen raakoja monet lastenohjelmat ovat piirretyt varsinkin sitä oikein ihmettelee kuinka tällaista näytetään

tässä oikein herää tällainen suojeleva henki päälle mutta lapset ovat sitä varten ettei aikuisten tehtävä on suojella lapsia ja se on myöskin tämän lainsäädännön tarkoitus

arvoisa puhemies

varsinkin pääkaupunkiseudulla ja koko suomessa kyllä on valtava pula yliopistollisista lastentarhanopettajista ja erityislastentarhanopettajista

varsinkin kun ajatellaan sitä että lainsäädäntöä varhaiskasvatuslaista ollaan uudistamassa meidän pitää huolehtia siitä että yliopistollisia lastentarhanopettajia on riittävästi sillä uudessa laissa tullaan varmasti korostamaan tätä pedagogista puolta

ongelma tässä on ollut se että yliopistot eivät ole olleet halukkaita ilman tällaisia erityistoimenpiteitä lisäämään lastentarhanopettajakoulutusta ja se on varsin huolestuttava asia

homekoulut ovat maassamme sellainen ongelma jota ei pelkästään eduskunnan toimilla tai valtion toimilla auteta

tutkimusten mukaan ongelma on koko prosessissa suunnittelusta korjauksiin ja käyttöön

myöskin asenteissa on ongelmia siinä suhteessa että välttämättä ei halutakaan edes havaita näitä kosteusvaurioita

vielä yksi ongelma on tämä koulutus että insinöörikoulutuksessa ei anneta opetusta kosteusvaurio ja sisäongelma asioista vaan tämä koulutus on näiden insinöörien omassa halussa ja harkinnassa

haluttaisiin myöskin saada käyttöön sitä uutta avustusmallia joka pakottaisi avustuksen saajan laadukkaaseen toimintaan sekä rakennusten ongelmien tutkimisessa korjausten suunnittelussa että korjausten toteutuksessa

nykyisin avustusjärjestelmä ei tunne laadullisia kriteereitä eikä avustettavien kohteiden laadun toteutumista varmisteta millään tavalla ja se on meillä suuri ongelma

lukioitten kuuluu olla yleissivistäviä ja vahvistaa sitä ja vahvistuuko yleissivistävyys lukioiden osalta tulevaisuudessa on suuri huolenaihe

oli hyvä kuulla tänään aamupäivällä miten pääministeri kiviniemi sanoi ettei tämä hallitus tee kuntien pakkoliitoksia

kuntien välille vaaditaan vahvaa yhtenäistä tahtoa liitosasialle ja siitä huolimatta on tullut vaikeuksia ongelmia ja tyytymättömyyttä asukkaiden kanssa

toteutuuko tässä organisaatiomuutoksessa lukioiden yleissivistävyyden vahvistaminen

arvoisa puhemies

järjestöt saivat paljon lisää avustusta koska ne tekevät hyvää työtä pienellä rahalla

paljon tärkeämpää kuin nämä tekniset kuntarajamuutokset on se että palveluiden toimivuutta ja sitä kautta tuottavuutta parannetaan tehdään sitä oikeaa paras hanketta eli palvelurakenteen uudistamistyötä mitä tässä uudessa hallitusohjelmassakin on

järjestötyö on meille erittäin arvokasta tässä yhteiskunnassa ja järjestöt ovat nyt kärsineet rahojen puutteesta

täällä on vielä paljon hyviä asioita lisää mutta paljon myöskin kehittämistä ja haasteita budjetin suhteen meillä on tulevaisuudessakin koska valtiontalouden kuntoon saattaminen vaatii kaikilta meiltä paljon panostuksia

se on tärkeää että jokainen kuntalainen saisi tarvitsemansa koulupalvelut terveydenhuoltopalvelut vanhustenhoidon palvelut ja niin edelleen

eräs sairaanhoitaja kerran kauhistui tästä tuottavuus sanasta ja sanoi että hän kävelee työpäivänsä aikana kymmenen kilometriä

siinä olisi jo huikea tuottavuus ja kun tässä hallitusohjelmassa sanotaankin että kuntien järjestämisvastuulla olevien hoito ja hoivapalveluiden toimivuutta ja tuottavuutta parannetaan niin se tarkoittaa juuri sitä että ihmiset tekevät sitä ydintehtäväänsä sitä mihin heidät on koulutettu ja mihin heidät on palkattu

koulujen tieto ja viestintätekniikan taso vaihtelee koulusta toiseen ja kunnasta toiseen ja kuitenkin tieto ja viestintäteknologian osaaminen on nykyään ihan yhtä välttämätöntä kuin luku ja kirjoitustaito

kysynkin aiotaanko ministeriössä valmistella meidänkin maahamme tällainen tieto ja viestintäteknologian osaamisen tavoiteohjelma

keskustan välikysymys tästä aiheesta kotihoidon tuen ajan lyhentämisestä on vähän outo koska tällaista ei ole lainkaan esitetty

tällainen varmuuden vuoksi välikysymyksen tekeminen on kyllä hukkaan heitettyä aikaa ja aiheuttaa vain ylimääräistä sydämentykytystä kansalaisten keskuudessa

täällä on paljon puhuttu päivähoidosta noin ylipäätään ja meillä onkin erittäin monipuolinen päivähoitojärjestelmä josta me voimme olla hyvin ylpeitä

haluamme kehittää sitä jatkossakin siten että se pysyy monipuolisena koska yksi asia on se että lapsen etu on päivähoitopaikan valinnassa otettava huomioon

se on ensi sijalla ja se mikä on tärkeää on se että vanhempien kukkaron näkövinkkelistä kaikki päivähoitomuodot olisivat rahallisesti saman arvoisia jotta se taloudellinen tekijä ei sitten vanhemmilla vaikuttaisi siihen minkä päivähoitomuodon he lapsilleen valitsisivat

yleensä ottaen mitä pienemmästä lapsesta on kysymys sitä parempi on olla kotona tai sitten perhepäivähoidossa

lapsilla on oikeus omiin vanhempiinsa ja lapsen ensimmäiset varhaisvuodet ovatkin lapsen kasvussa ja kehityksessä ne ratkaisevat tekijät

meillä on subjektiivinen oikeus päivähoitoon ja se tarkoittaa sitä että joka ikisellä lapsukaisella tarpeesta huolimatta on oikeus saada päivähoitopaikka kunnan järjestämänä

meidän pitäisi miettiä sitä pitääkö rajoittaa päivähoito oikeutta siinä mielessä että nyt nuoret vanhemmat isät ja äidit ovat tottuneet siihen että he vievät vanhimman lapsensa koko päiväksi päivähoitoon kymmeneksi tunniksi ja ovat itse kotona vauvan kanssa

tästä ovat huomautelleet päivähoidon hoitajatkin moneen otteeseen että tälle asialle pitäisi tehdä jotakin

tietenkin on tärkeää että vanhempi lapsi menee sinne päivähoitoon osaksi varhaiskasvatusta mutta muutama tunti ihan hyvin riittäisi joten tätä pitäisi miettiä uudestaan kun asiaa kehitellään

kun siellä halutaan äidit myöskin työelämään niin äidit vievät hyvin varhaisessa aamunkoitteessa vauvansa tällaiseen laitosmaiseen hoitoon ja jotta vanhemmat veisivät sen sinne hoitoon niin tätä kutsutaan äidin syliksi

äidin syliä on siis aamu varhaiset tunnit sitten se jatkuu normaalina varhaiskasvatuksena tai esiopetuksena ja sitten jatkuu se äidin syli myöhemmin iltapäivänä

se on täysin välttämätöntä tämän maan taloudenpidolle ja työelämän pitää silloin huomioida perheitten tarpeet

arvoisa puhemies

opetusministeriön hallinnonala on suomen tulevaisuuden kannalta ykkösasia siksi on luonnollista ja kannatettavaa että määrärahoja lisätään koulutuksen eri asteille

meille on tärkeätä että lapsia edelleenkin syntyy ja lapsista on pidettävä huolta ja työn ja perheen yhteensovittaminen on sellainen yhtälö joka on vielä työn alla

asenteet ovat tiukassa molemmissa päissä perheissä ja työelämässä ja tämän yhtälön pitäisi ratketa ihan lapsen edun näkövinkkelistä myös

sekä sivistysvaliokunta lausumassaan että valtiovarainvaliokunta ovat pitäneet välttämättömänä että seurataan kohdentuvatko määrärahat oikein kuntatasolla

uskon että tätä asiaa voidaan paremmin hoitaa vastaisuudessakin ja hallitus tekee hyvää työtä tämän asian suhteen

siksi mahdollisia seuraavia vuosia ajatellen olisi toivottavaa että määrärahat tulevat jatkossa valtionavustuksina tai hankerahoina jotta niiden kohdentaminen kunnissa varmistuisi

aloituspaikat suunnataan alueellisen työvoimatarpeen mukaan ja kasvukeskuksiin

on välttämätöntä että jokainen peruskoulunsa päättänyt nuori saa joko lukio tai ammatillisen koulutuksen paikan

nyt koulupudokkaita on liiankin kanssa

sivistysvaliokuntamme vaati viime keväänä että peruskoulunsa päättäneiden syrjäytymisvaarassa olevien nuorten selviytymistä tulee seurata eli saattaen vaihdettava niin sanotusti

muun muassa olemme vaatineet että tietojen saantia ja luovutusta koskevat menettelyt selkeytetään ja totean että on hyvä asia että valtiovarainvaliokunta yhtyy tähän samaan huoleen

sivistysvaliokunta omassa budjettilausunnossaan kiinnitti huomiota homekoulujen korjausmäärärahojen pienuuteen ja esitti niihin lisämäärärahoja

silti oli tarpeen kuitenkin lisätä rahoja alueellisiin taidetoimikuntiin jotka tukevat alueidensa niin sanottujen vapaiden ryhmien toimintaa

suomen kansa pitää saada liikkumaan niin lapset ja nuoret kuin aikuisetkin